elikkä se kertoo jo siitä mihin suuntaan ollaan me poikia suurta anneta on menty

me emme tällä vauhdilla mitä nyt tapahtuu tällä vaalikaudella varsinkin ikinä saavuta niitä biotaloustavoitteita joita meillä on

yhtä tärkeää kuin meidän on saada uusia vientiyrityksiä ja vientiämme vetämään ja tuotteitamme kaupaksi maailmalle on se että me huolehdimme siitä että ne keinot joita voimme käyttää täällä kotimaassa joilla pystymme vähentämään tuontitarvettamme erilaisissa artikkeleissa täytyy käyttää

valiokunta katsoo että kysymys on kahden valtion erilaisten kalastusintressien hankalasta yhteensovittamisesta se on tunnustettava mutta vaelluskalakantojen suojelun kannalta saavutettu neuvottelutulos ei ole kaikilta osin edelleenkään riittävä se on myönnettävä

puhemies

esitys on kaiken kaikkiaan kokonaisuutena hyvä ja se mikä tässä on yksi parhaita asioita on se että tämän hyödyt jakautuvat ympäri maan tasaisesti ja markkinaehtoisesti

jos sitä halutaan muuttaa niin se tarvitsee konkreettisia uusia toimia eikä tällaisia julistuksenomaisia asioita joilla vain vaikeutetaan ja hämmennetään entisestään asiaa

valiokunta pitää asiantuntijakuulemisen perusteella ilmiselvänä ettei vaelluskalakantojen merikalastuksen säätely ole sopimusehdotuksessa ja sen liitteenä olevassa kalastussäännössä kaikilta osin varovaisuusperiaatteen mukaista eikä suoraan turvaa riittävästi vaelluskalojen tilaa myös mahdollisesti muuttuvissa olosuhteissa

tässä päällimmäisenä on ilman muuta elintarvikeala ja energia ala

ei ole mitään mieltä siinä että me nykyisen hallituksen toimin olemme yhä enemmän tuomassa kivihiiltä ja muita fossiilisia tuontipolttoaineita ympäri maailmaa

valiokunta kuitenkin toteaa että vaelluskalat kulkevat merivaelluksen loppuvaiheessa tornionjokeen ruotsin aluevesien kautta joten suomi ei voi määrätä tällä alueella tapahtuvasta kalastuksesta

kun täällä debatissa tuli esille se että keskusta kiertää kuin kissa kuumaa puuroa maataloutta ja siihen meneviä määrärahoja tämä hallitus on kiertänyt kyllä erittäin lujaa ruuvia suomalaisen ruuantuotannon ympärille

valiokunta pitää välttämättömänä että ruotsin kanssa ryhdytään nopealla aikataululla yhteisiin toimiin sivujokien meritaimenkantojen elvyttämiseksi ja näitä vesialueita koskevien tarvittavien kalastusrajoitusten käyttöön ottamiseksi

se tekee tavan takaa leikkauksia suomalaisen ruuantuotannon mahdollisuuksiin kannattavan tuotannon mahdollisuuksiin ja samalla lisää kustannuksia suomalaiselle maataloudelle

tätä ei keskusta hyväksy ja siksi me esitämmekin että ruuantuotannon ja kotimaisen energian osalla pitää palata siihen ajattelutapaan millä me pystymme kotimaista tuotantoa kannattavasti ylläpitämään saamaan sinne uusia toimijoita ja saamaan sinne investointeja

valiokunta korostaa sitä että rajajokisopimuksen uudistaminen on ollut kalastusta koskevien säädösten osalta pitkä ja vaikea prosessi jossa yksimielisyyttä suomen ja ruotsin välillä on ollut vaikea löytää erilaisten kalastusintressien vuoksi

sen vuoksi on mahdollista että myös kalastuksen säätelyn tiukentaminen poikkeuksia säätämällä saattaa osoittautua käytännössä hankalaksi ja aikaa vieväksi prosessiksi

kilpailulain muutos on mielestäni sen verran tärkeä asia että myös tässä toisessa käsittelyssä on syytä muutama sana asiasta sanoa semminkin kun myös maa ja metsätalousvaliokunta antoi talousvaliokunnalle lausunnon lakimuutoksesta ja talousvaliokunta edustaja puheenjohtaja pekkarisen johdolla otti maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnosta erittäin paljon huomioon omassa mietintötekstissään

on päivänselvää että on helpompi toimia meillä kotimaassa ja torjua tuontia ja vähentää tuontitarvetta kuin lisätä vientiä koska se ei ole yksinomaan meistä kiinni vaan siihen liittyy koko maailman kilpailukyky

ihan lopuksi totean ja toivon että meillä viriää myöskin keskustelu siitä mikä meidän kilpailukykymme pohjoisen pallonpuoliskon maiden kilpailukyky on verrattuna eteläisen pallonpuoliskon maiden kilpailukykyyn

puhemies

alkuun pitää sanoa että kaiken kaikkiaan tämä kuuleminen kilpailulain muutoksesta ja uudistuksesta oli aika lailla eriskummallinen

tämä on selkeästi kääntynyt niin päin että eteläinen pallonpuolisko on lisännyt kilpailukykyään meidän kustannuksellamme ja siksi meidän täytyy myöskin vastata tähän kilpailuun omilla toimillamme ja siihen eivät valitettavasti näytä tämän hallituksen eväät riittävän

valiokunnalla oli vaikeuksia saada asiantuntijoita tulemaan paikan päälle tämän asian osalta ja esittämään varsinkin kirjallisia materiaaleja asian suhteen ja omia mielipiteitään

tästä ei voi vetää muuta johtopäätöstä kuin sen että se koettiin hankalaksi heidän omien liiketoimintojensa osalta ja koettiin myöskin mahdollisuuksien mukaan sellaiseksi että jos he kertovat täällä jotain sellaista lainsäätäjälle joka voisi mennä sitten kaupan korviin niin liikesuhde saattaisi olla katkolla

puhemies

poikkeusmahdollisuuksien käyttö kalastuksen säätelyssä edellyttää ehdottomasti kattavaa ja ajantasaista kalakantojen tilan ja kalastuksen seurantaa jotta voidaan käyttää erityisesti kalastussäännön antamia mahdollisuuksia asettaa kansallisesti tiukempia rajoituksia erityisesti lohen pyynnille

tämä tilanne oli kyllä aika erikoinen

yhdenmukaisten ja ajantasaisten seurantatietojen keräämiseen ja järjestelmälliseen tietojen vaihtoon tulee sopia toimivat järjestelmät maiden välillä ja niiden tutkimuslaitosten kesken

me kuitenkin saimme mielestämme kaikesta huolimatta erinomaisen kuvan siitä minkälainen se tilanne tällä hetkellä markkinoilla on ja sen myötä myöskin tuo valiokunnan lausunto on asiasta annettu

maa ja metsätalousvaliokunta myöskin katsoi lain tarpeelliseksi jotta kahden kaupparyhmän yksipuolisiin kilpailua rajoittaviin toimenpiteisiin voidaan puuttua

vielä lopuksi lyhyesti

yhteiskunnalla on perusteltu intressi valvoa ja tarvittaessa puuttua poikkeuksellisen keskittyneen ja kuluttajan jokapäiväisiä tarpeita tyydyttävän alan mahdolliseen kilpailun vastaiseen tai ainakin sitä sivuavaan käyttäytymiseen

samalla huolehditaan siitä että sellaisia markkinoillepääsyn esteitä joita nykyisessä toimintatavassa on puretaan

kauppa ei ole varmastikaan tehnyt tahallaan sitä tilannetta johon nyt on jouduttu ja mihin on tultu vaan se on omalla toiminnallaan tehostanut käytänteitään niin paljon että ollaan tultu tähän tilanteeseen jossa se määräävä markkina asema ja ostajavoima on niin kova kuin mitä se tällä hetkellä on

oligopoliset markkinat ovat aivan selkeästi olemassa ja siksi yhteiskunnan on lainsäädäntöteitse pystyttävä puuttumaan tilanteeseen koska se on tällaiseksi ajan saatossa muodostunut

elikkä neuvotteluvoima alan suurilla toimijoilla on kohtuullisen ja kohtuuttoman korkea ja siksi tällä lailla sitä pystytään ei suitsimaan vaan valvomaan niin ettei tätä ostajavoimaa käytetä huonolla tavalla niin että se sorsisi merkittävästi muita alan toimijoita

valiokunta korostaa että toimiva yhdenmukainen valvonta on kummassakin valtiossa ehdoton edellytys koko rajajokisopimuksen hyväksyttävyydelle

maa ja metsätalousvaliokunta kiinnittää huomiota siihen että näitä väärinkäyttöasioita on tullut esille sekä vähittäismyynnissä että myöskin hankinnan osalta

elikkä useammassa kohdassa markkinoita on voitu osoittaa esimerkkejä siitä että on ollut hyllymaksuja ja markkinointimaksuja riskinsiirtoja ostoista kieltäytymistä ja myöskin se kaupan omien merkkien voimakas esiinmarssi ja niiden valikoiman lisääntyminen on tiennyt sitä että markkinoiden yhdellä taholla eli kaupalla on koko ketjun hinnanmuodostus tiedossa ilman että sitä on kenelläkään muulla ja tätä on voitu käyttää myöskin hyväksi

turvallisuus ja puolustuspolitiikka on niin tärkeä asia suomelle että siitä on syytä vielä muutama sana sanoa

valiokunta pitää täysin välttämättömänä että rajajokisopimuksen sopimusalueella yhteistä kalastuksenvalvontaa tehostetaan huomattavasti nykyisestä

tämä näkökulma ja yhteinen tahtotila ovat tienneet vuosikymmenten aikana sitä että meidän asemamme kansainvälisessä yhteisössä on sellainen niin kuin se tällä hetkellä on elikkä vakaa ja ennustettava

kiitos myöskin maa ja metsätalousvaliokunnalle joka omassa lausunnossaan nosti esille myös hallituspuolueen edustajien taholta niitä selkeitä ongelmia joita sisältyy tähän budjettiin suhteessa hallituksen ohjelmaan

puhemies

vielä sen verran että molemmissa maissa tämä käsittely on myöskin yhdenaikainen

siksi valiokunta pitää välttämättömänä että tämä lakiehdotus mahdollistaa kilpailuviranomaisen tehokkaan puuttumisen sellaiseen markkina ja ostajavoiman käyttöön joka on luonteeltaan muuta kuin tavanomaista yritysten välistä kilpailua ja joka johtaa kilpailun vähentymiseen

siksi onkin hyvä että tämä selonteko ei tuo mitään yllättävää eikä käänteentekevää koska vakaus on se päällimmäinen ja tärkein asia siltä osin mikä koskee meidän turvallisuuttamme ja puolustustamme maanpuolustustamme

keskusta omassa eriävässä mielipiteessään toi paljon selkeämmin ne esille ja että tällä budjetilla ei pystytä toteuttamaan sitä ohjelmaa jonka hallitus on maa ja metsätalouden osalta itselleen valmistanut

puhemies

kauppa varsinkin on ehdottanut ja esittänyt ja tuonut julki että tämä lakiesitys nostaisi ruuan hintaa vähentäisi kotimaisten elintarvikkeiden suosituimmuusasemaa lisäisi tuontia elikkä toimisi juuri päinvastoin kuin mikä tämän lain tarkoitus on

kipupiste numero yksi on kannattavuus ja toinen se että niitä mittavia odotuksia joita maaseutua kohtaan energiassa ynnä muussa on olemassa ei vaan yksinkertaisesti pystytä näin toteuttamaan

yksi perusseikka on kuitenkin se että meidän puolustushallinnollamme puolustusvoimillamme täytyy olla riittävät määrärahat jotta ne pystyvät uskottavalla ja tehokkaalla tavalla huolehtimaan tehtävistään

te ministeri koskinen olette erittäin hankalassa välikädessä erittäin hankalassa välikädessä

siksi ihmettelen kyllä sitä että meillä kahdesta pääluokasta valtion budjetissa hallituksen myötävaikutuksella on kaksi sitä luokkaa hallituksen myötävaikutuksella jos talli leikattu kaksinkertainen määrä suhteessa muihin pääluokkiin ja ne ovat puolustusministeriö ja maa ja metsätalousministeriö

valiokunta ei niin kuin ei talousvaliokuntakaan kumpikaan nähnyt tällaisia uhkia olevan olemassa vaan selkeästi totesimme että kuitenkin ruuan kotimaisuuden kannalta keskeisiä ovat kuluttajien valinnat ja valintamahdollisuudet ja valiokunta katsoo että ehdotuksella on myönteinen vaikutus kuluttajien valintamahdollisuuksiin koska laki parantaa myös kotimaisten yritysten mahdollisuuksia saada tuotteitansa valtakunnalliseen jakelukanavaan ja valikoimaan tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin

molemmat ministeriöt ovat keskeisessä asemassa meidän laajassa maanpuolustuksessamme ja meidän laajassa turvallisuuspolitiikassamme

olemme tämän päivän kuluessa käyneet laajaakin keskustelua maaseudun kehittämisen mahdollisuuksista tämän kansalaisaloitteen ensimmäisen laatuaan yhteydessä ja se on ihan hyvä

siksi osin ristiriitaiselta vaikuttaa selonteko tältä osin ja toivonkin että tähän pikaisesti muutos tulee

elikkä perusteita kaupan viestille siitä että ruuan tuonti lisääntyisi tai hinta nousisi ei siis ole olemassa ja se on selkeästi myöskin kirjoittu ylös molempiin sekä mietintöön että lausuntoon

toivon mukaan nämä keskustelut muistetaan ja johdonmukaisesti sitten myös kehitetään maaseudun elinkeinoja laidasta laitaan jotta me pystymme myöskin huolehtimaan siitä että meillä on kaikkialla maassa toimeliaisuutta hyvinvointia ja sitä kautta kansantalouden kasvua

vain riittävällä resursoinnilla pystymme meidän turvallisuutemme takaamaan koko maata puolustamaan ja pitämään kiinni myöskin yleisestä asevelvollisuudestamme

herra puhemies

alkutuottajat tietenkään eivät ole valtaosiltaan suorassa suhteessa kauppaan välillisesti teollisuuden kautta kylläkin mutta ne vaikutukset tulevat suoraan alkutuottajiin

ensinnäkin maa ja metsätalousministeriölle ja valiokunnalle kuuluvat kaikki eläinten hyvinvointiin ja eläintensuojeluun liittyvät lait ja siksi on itsestään selvää että maa ja metsätalousvaliokunta tulee myöskin nämä asiat käymään tässä omassa käsittelytyössään lävitse huolella ja se on aivan selvä asia

elikkä tämä laki on hyvä alku sille että tasapainoinen markkinatilanne kauppaan ja elintarvikemarkkinoille aikaansaadaan

valtaosa suomessa käytettävästä energiasta on tuontienergiaa ja meillä kuitenkin itsellämme on valtavat raaka ainevarat tässä maassa erilaisia energiapotentiaaleja

valiokunta myöskin toteaa että pelkästään kilpailulain nojalla maataloustuotteiden kilpailuasemaa ei pystytä parantamaan vaan tarvitaan myöskin muita toimia muilta osin

yksi esimerkki tästä

jos sama raha kokonaisuudessaan mitä siinä julkinen talous laittaa sen kehittämistyöhön laitettaisiin vaikkapa biokaasun kehittämiseen jolloin yhdyskuntajätteistä ja muista lietteistä saataisiin biokaasu pois jokainen kumipyörällä toimiva joukkoliikenteen väline toimisi tässä maassa biokaasulla

ne ovat esimerkiksi sitä että alkuperämerkinnät ovat olemassa ja ne ovat eksaktit ja niissä ei ole mitään tulkinnanvaraa ja ne ovat myöskin pakolliset ja että jo mainittu private label kaupan omat tuotemerkit pitää sisällään sen saman informaation kuin mitä me vaadimme kotimaisilta tuotteilta ja myöskin tuottaja ja toimialaorganisaatioille annetaan mahdollisuus toimia niin että ne ovat tasapuolisessa ja tasavertaisessa asemassa kaupan ostajavoiman kanssa elikkä myöskin sillä puolella pystytään sitten ei lakia rikkoen taikka rajoja koetellen vaan hyvässä järjestyksessä ja hyvien markkinatapojen ja kauppatapojen puitteissa tekemään yhteistyötä niin että se markkinatilanne olisi tasapainoisempi suhteessa vahvaan kauppaan

mutta herra puhemies tämä keskustelu on ollut rakentavaa ja myös uutta kansalaisvaikuttamista vahvistavaa ja samalla kansanvaltaa vahvistavaa

tältäkin pohjalta maa ja metsätalousvaliokunnalla on velvollisuus käsitellä asia perusteellisesti ja asiallisesti ja myöskin niin kaikilta osin sekä käsittelyn osalta että julkisen keskustelun osalta että kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja toimimme myöskin siten esimerkkinä siinä miten yhteiskunnallista keskustelua myöskin vaikeasta ristiriitaisesta asiasta käydään

energian osalta on päivänselvää että myös sen kotimaisuuden lisääminen on selkeästi nopein keino kohentaa meidän vaihtotasettamme elikkä sen vaikutukset ovat moninkertaiset

ne eivät vielä rajoitu näihin kolmeen tekijään vaan siihen mukaan tulee myöskin tuotekehitys ja tutkimus joka tuo uutta voimavaraa ja mahdollisuuksia ja yrittämisen ja työnteon paikkoja ja ilmastovaikutukset

elikkä se on hyvin monialainen asia ja ratkaisevan tärkeä siinä tilanteessa jossa meillä ei apua ole tulossa muualta tai energiatoimitukset syystä taikka toisesta häiriintyvät olkoon se syy sitten mikä tahansa sillä ei ole väliä pääasia että me pystymme huolehtimaan omasta energiantarpeestamme mahdollisimman pitkälle omin voimavaroin omin raaka ainein ja omalla työllämme

tämä laki on erinomaisen hyvä ja täytyy lopuksi antaa kiitokset hallitukselle ja erityisesti ministeri ihalaiselle

hän vei erittäin vaikeissa olosuhteissa tätä lakia määrätietoisesti eteenpäin ei antanut sen voimakkaan kaupan lobbauksen jota tapahtui vaikuttaa omiin mielipiteisiinsä vaan teki tästä laista hyvän esityksen jota sitten talousvaliokunta vielä entisestäänkin paransi

tähän ei sovi se suunnitelma mitä fortum on nyt julkisuuteen kertonut että se harkitsee sähkönsiirtonsa myymistä varsinkin tilanteessa jos se myytäisiin ulkomaiseen omistukseen

tämä on nyt tämän hallituskauden ensimmäinen selkeästi myönteinen asia ruuantuottajille ja kotimaisuudelle ja sille että me tällä tavoin pystymme tasapainoisesti kilpailemaan tuonnin kanssa

tällainen tärkeä infra joka meillä käytössämme on joka on kaikelle toiminnalle täysin välttämätöntä pitää olla meidän omissa käsissämme

samoin myöskin muiden keskeisten toimijoiden osalta kyllä omistamisella on väliä ja mitä enemmän omistajuutta on meillä itsellämme ja omissa käsissämme sen varmempaa se on ja sen vähemmän siihen pystyvät vaikuttamaan täällä olevat omistajatahot joillain muilla kriteereillä

siksi maanpuolustus turvallisuuskysymykset on hyvä pitää mielessä näin laaja alaisella tavalla niin kuin hallitus on omassa selonteossaan tehnyt

mutta se miinuspuoli jonka jo mainitsin on se että määrärahat eivät ole oikeassa suhteessa siihen tahtotilaan jota selonteossa esitetään ja asetetaan

siksi niitä on väistämätöntä kohentaa

kun olemme yhteisesti yksituumaisesti linjanneet ja myöskin se on nykyisen hallituksen ohjelmassa että biotalous on suomen kärkihankkeita minkä myötä me toivomme ja haluamme sen tuovan meille kasvua ja hyvinvointia täytyy myöskin kaiken sen perustan ja isoimman osan joka biotalouden muodostaa metsän niin metsätalouden metsäteollisuuden kuin metsäpalvelualan toimia johdonmukaisesti lainsäädännön uudistamisen osalta siihen suuntaan että ne meidän isot tavoitteemme biotalouden osalta toteutuvat

arvoisa rouva puhemies

tässä tämän kevään aikana on korkea arvoinen raati etsinyt suomelle uutta menestystekijää uutta menestystuotetta uutta menestyksen ja osaamisen alaa ja sieltä valikoitui vesiosaaminen sellaiseksi

niin myöskin tässä metsäkeskusuudistuksessa on tämän päällimmäisen tavoitteen oltava päällimmäisenä ja tässä tietenkin niin kuin tässä keskustelussa on esille tullut näiden palveluiden alueellinen saatavuus ja sen turvaaminen on oleellisen tärkeää

sekin on meillä yksi sellainen mahdollisuus jonka maaseutu tarjoaa

alan kehittyminen ja kehittäminen on kiinni yksityisestä metsänomistuksesta jota aivan valtaosa suomalaisesta metsästä ja koko metsätaloudesta on ja sitä kautta teollisuuden puuhuollosta ja siksi on oleellisen tärkeää että näitä palveluita on saatavilla joka puolella suomea ja riittävällä volyymilla jotta metsän omistajarakenteen muutoksen johdosta syntyvä palveluiden tarpeen lisääntyminen voidaan myöskin tyydyttää

toivon että emme käytä sellaisia sanontoja niin kuin tässäkin keskustelussa on muutaman kerran vilahtanut jotka selvästi vähättelevät ja alentavat meidän tavoitteitamme

en halua että puhumme risupaketista vaan haluan että puhumme uusiutuvan energian paketista koska tällaiset sanamuodot luovat kuvaa siitä että me emme itsekään ole tosissamme asiassa emmekä halua aidosti edistää sitä asiaa

myöskin eri alueilla suomessa maakunnittain vaihtelevat niin metsäolosuhteet metsän tuotto hoitotoimenpiteet ja niin edelleen ja siksi nämä uudet maakunnalliset metsäneuvostot ovat isossa roolissa siinä miten tämä pystytään alueellisesti soveltamaan mahdollisimman hyvällä ja tehokkaalla ja kestävällä tavalla

kun tätä energiapakettia kokonaisuutena ajattelee se luo niin suuren mahdollisuuden suomalaiselle maaseudulle ja niin monia myönteisiä vaikutuksia että sen vähättelyyn ei kenelläkään pidä olla minkäänlaista aihetta

arvoisa puhemies

myöskin puhemies on hyvä että nyt tuo metsäkeskuksen liiketoiminnan eriyttäminen tapahtuu ja sille luodaan aikataulu ja niin kuin täällä on tullut esille on tärkeää että valtio ei kilpaile tarpeettomasti muiden yksityisten palvelutuottajien kanssa vaan että annetaan sen alan metsään liittyvän palvelutuotantoalan myöskin kehittyä

puhemies

mitä ne ovat ja millä tavoin kauppa on soveltanut sitä lakia ja mikä on se kaupan peruste nostaa ruuan hintaa

täällä äsken puheenvuoroissa tuli esille että raakapuun hinnat jäivät

puun hinnoitteli teollisuus itse ja se hinnoitteli sen silloin hintapiikin aikana aivan liian korkealle ja siitä ei kannata syyttää metsänomistajia

eli jos puhtaat jauhot niin sanotusti kaupalla on pussissa niin mitään pelättävää mitään uutta mitään ihmeellistä mitään rajoittavaa ei tapahdu

mutta edustaja heinonen jos kaupalla ei ole puhtaat jauhot pussissa niin silloin se joutaakin tarkempaan syyniin ja se pitää syynätä silloin tarkemmin koska silloin se juuri on käyttänyt väärin sitä omaa markkina asemaansa omaa ostajavoimaansa joka sillä on

yhtä paljon puuta olisi markkinoille tullut vaikka hinta olisi ollut huomattavasti alhaisempi

nyt kytätään sitä korkeaa hintaa ja tämä vaikuttaa siihen epävakaaseen puumarkkinatilanteeseen

siksi näille markkinamekanismeille joita aivan oikein ministeri anttila on ollut uudistamassa ja uudistaa niitä paraikaa on enemmän kuin tarvetta jotta puuta saadaan tasaisesti markkinoille

mutta se ei ole yksin metsänomistajien vastuulla vaan se on koko ketjun koko pitkän ketjun kaikkien toimijoiden vastuulla ja se on kaikkien etu myöskin että puu on mahdollisimman tasaisena virtana jalostettavana ja jalostettavana aina siihen kohteeseen mistä saadaan paras mahdollinen tuotto olkoon se sitten energiaa tai mitä tahansa muuta

siinä mielessä uskon että tämä laki vie asioita parempaan suuntaan

olen huomannut myöskin sen että ihan viime aikoina nyt kun on tullut selväksi että tämä laki voimaan tulee kauppa ei ole enää sillä tavoin nostanut ääntään tämän asian osalta

elikkä sielläkin on huomattu että eipä kannatakaan enää metelöidä vaan kannattaa tehdä omat työnsä hyvin ja sillä tavoin turvata merkittävästi oma kilpailukykynsä

puurakentamisen osalta on erinomaisia puheenvuoroja täällä käytetty

siinä on valtaisa mahdollisuus ja toivonkin että puurakentamisen osalta me pääsemme vihdoin viimein eroon siitä säädösten näpertelystä minkä takana me olemme olleet

ruotsi on huomattavasti meitä edellä ja moni moni muu maa

yksi asia lopuksi se liittyy suomalaiseen tietoyhteiskuntaan

omakohtainen kokemus joka liittyy hieman pitkäksi venähtäneeseen madridin matkaan uusiutuvan energian seminaariin

kertaakaan euroopan läpi madridista tukholmaan ajaessani puheluita puhuin kohtuullisen paljon yhtään kertaa puhelu ei katkennut